tiedän itsekin mitä on olla yrittäjänä tämän päivän suomessa kuinka paljon heillä on velvoitteita ja heidänkin pitää aina uusia tuotteita ja koneita sun muita laittaa niin että ei siellä tänä päivänä kyllä sitten paljoa kääritä rahaa ja osinkoja jaeta

suomen arvomaailma on muuttunut liian nopeasti

arvoisa puhemies

koska oppositiossa emme tiedä kaikkia asioita niin kuin hallituksessa ja tuntuu että teillä on kaikki asiat selvillä niin ette te ole kyllä vastanneet milloinka te annatte tämän sote uudistuksen kokonaisuudessaan

valtio myy omaisuuttaan kuten metsäomaisuutta paikatakseen budjettivajetta

suomen kehitysyhteistyön tavoitteena on tukea lähi idän rauhanprosessia kehittämällä palestiinalaishallinnon instituutioita ja luomalla edellytyksiä palestiinalaisvaltion syntymiselle ja toiminnalle

olisiko ollut viisaampaa omistaa terveitä ja yhteiskunnan kannalta strategisia yrityksiä jotka tulouttaisivat vuosittain sievoisia summia valtion budjettiin

on kuntien lukumäärä puhutaan vahvoista kunnista pääministerinkin suulla mutta sitten ei kumminkaan sanota mikä on se kuntamäärä

samalla nämä valtion veturiyritykset olisivat pitäneet yllä monen toimialan kehittymistä ja olisimme paremmassa työllisyysasemassa siis viisaasti toimien

yksinkertainen kysymys

onko tämä hallituksen virallinen kanta

minkälainen on se sopimus jolla suomelle turvataan lämpöä sähköä ja ruokaa kun koko eun alue on yhtä aikaa jakamassa näitä varastoja jos pakotepolitiikka alkaa tosissaan purra

jokainen ajaa vain omaa etuaan sulle mulle periaatetta kaikkialla huono osaisuus kasvaa ja pohjalta on entistä vaikeampi itse kunkin nousta

eläkeläisten arki ei ole kohenemassa

vielä kaksin eläen se jotenkin riittää mutta yksinäisenä ei raha riitä edes välttämättömään kun asumismenot ja lääkkeet ja kaikki kallistuvat koko ajan

yksi virhe hallituksesta pitäisi korjata

kotihoidon tuen puolittaminen vanhempien kesken johtaa siihen ettei esimerkiksi yrittäjämiehellä ole mahdollisuutta jäädä hoitamaan kotona lapsia

myönteisenä on lopuksi todettava valtiovarainministeri rinteen toteamus hänen luvatessaan miettiä esittämäämme mallia että tuloverotusta uudistetaan niin että tuhat euroa voisi ansaita verovapaasti

oli mielenkiintoista että hän ei lyönyt tätä aivan läskiksi vaan ottaa toden totta ja miettii että tämä voi olla erittäin

niitten edustaa juvonen poissa ovat hyvä avaus

arvoisa puhemies

hallituksen kehysriihipäätökset jatkavat pääosin samaa hallituksen aikaisemmin omaksumaa tavallista pienituloista kurittavaa linjaa

mikäli asut kehä kolmosen ulkopuolella tuo tuntemus vielä kertautuu

hallitus on ohjelmassaan luvannut taittaa suomen velkaantumiskehityksen vaalikauden aikana

yhteisöveron alennukseen työllistävänä vaikuttajana uskotaan liian vahvasti

talousoppineiden mielestä dynaamisia vaikutuksia on todella liioiteltu ja tämä piristys veropiriste puree vasta hitaasti muutamien vuosien viiveellä

annetut verohelpotukset luovat painetta palkkarintamalle joka taas palkankorotusvaatimuksina vaikuttaa työllistämistä jarruttavana tekijänä

mikäli halutaan yrittäjien elämää helpottaa ja mikä mielestäni olisi oikeudenmukainen toimenpide yrittäjien välillisiä työvoimakustannuksia tulisi laskea huomattavasti

ministeri pekkarinen lähtikin mutta halusin vain oikaista hänelle kun hän mainitsi kuinka me vaalien alla lupasimme kaikille ihmisille kaikkea hyvää

me todella puhuimme että jos on mahdollista vaikuttaa niin me haluamme että tuloerot kaventuvat eläkeläisten asiat korjataan ja ennen kaikkea emme hyväksy portugali tukipakettia

arvoisa puhemies

kun ylen rahoituksesta verorahoilla päätettiin oli tarkoitus että veron taso pidetään ennallaan ja jälkeenpäin on päätetty että tämä vero saisi indeksisuojan

ja tämä on johdonmukaisuutta lähtien siitä etteivät myöskään edellisessä eduskunnassa perussuomalaiset hyväksyneet kreikka pakettia sen paremmin kuin irlannin pakettia

arvoisa puhemies

kehysohjelmassa todetaan aivan oikein että kuntatalouden henkilöstömenojen kehitys seuraa suoraan ansiotason ja sosiaaliturvamaksujen kehitystä

voisiko hallitus toimia tässä asiassa konsulttina

siinä ei ole merkitystä onko kysymyksessä iso vai pieni kunta

jokaista hoidettavaa kohti vaaditaan määrätty hoitajamitoitus

arvoisa rouva puhemies kuluva syksyä voi luonnehtia liikenneviestintäpolitiikan kannalta monien tehdyt leikkaukset kerryttivät myös kunnossapito ja koulutusvelkaa

puolustusvoimat on tänä vuonna pystynyt palauttamaan toiminnan tason ja se pystytään säilyttämään myös tulevana vuonna

yhteisöveron reilu alennus tuo myöskin kuntien verotuloihin ison aukon jota tänään hallitus lupaili kompensoida

korjausvelkarahoitus joka ensi vuonna siis yhteensä sata materiaalihankintojen osuuden tulee todella kipeään tarpeeseen se on todettu olla noin yksi kolmasosa puolustusbudjetista uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi

vaikka kuntien annettaisiin uudistaa kiinteistöverotusta ei se voi olla mikään autuaaksi tekevä ratkaisu

osinkoverotus pienistä muutoksista huolimatta suosii hyvätuloisia

polttoaineveroja on korotettu ja tulevaisuudessa on tulossa korotuksia lisää

kuitenkin varakkaammalla ne koskettavat tulotasoon nähden paljon kevyemmin

arvoisa puhemies

nuorisotakuulla on tarkoitus saada nuoria koulutukseen tai työelämän pariin

aivan lyhyesti vielä herra puhemies

tästä olen täysin sama

kiireellisiä toimenpiteitä vaativat erityisesti maavoimien nopean toiminnan valmiuden nostaminen ja kyberpuolustuskyvyn kehittäminen

kuntien järjestämien palvelujen laatu on säilynyt korkealla tasolla muun muassa koulutus kirjasto terveys ja varhaiskasvatuksen palveluissa

eduskunnassa on selvä yhteinen käsitys on suomen geostrateginen asema sotilasliiton rajalla ja suurvallan naapurina on otettava huomioon puolustuksen kehittämisessä

suomen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on muodostaa ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle sekä kyky torjua maahamme kohdistuvat mahdolliset hyökkäykset

vapaaehtoinen maanpuolustus ja edellyttää liikenneturvallisuutta parantavan teemahankkeen käynnistämistä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kehittämishankkeista

olen täysin samaa omaehtoinen toiminta ovat kustannustehokasta tukea ja täydennystä suomen puolustusjärjestelmälle ja aitoa vaikuttavuutta

hallitusohjelman mukaisesti suomi vähentää osallistumistaan sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin siten että keskitytään suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin

direktiiviin tulisi saada kansallinen poikkeamismahdollisuus jäsenvaltion kansallisen turvallisuuden ylläpitoon liittyvän ampuma asetoiminnan kuten reserviläistoiminnan mahdollistamiseksi

kaikesta huolimatta meillä pitää olla itsenäinen puolustus ja tavoitteena on kansallisen puolustuksen vahvistaminen ja oman maan etu

tänäkin päivänä on paljon puhuttu sääntelyn purkamisista ja tämä koskee varmaan myös sitten oikeusministeriötä sillä jatkuvasti korkein hallinto oikeus käsittelee yritysten veroasioita

järjestelmä ei toimi

tämä on tietysti resurssien väärinkäyttöä ainakin näin ymmärrän

on ihan mielenkiintoisia tutkimuksia siellä julkaisua rikollistoiminnasta ynnä muista että sieltä saa tietoja

yksi hyvä asia on tämä isyyslaki joka täällä eduskunnassa tulee käsittelyyn että kiitos siitä ministerille

arvoisa puhemies

tämä näkyy erityisesti alempitasoisella tieverkostolla

tällä menolla perusväylästön annetaan mennä niin huonoon kuntoon ettei tulevaisuudessa pysytä kunnostusohjelmilla mitenkään mukana vaikka meillä joskus olisikin hallitus joka suhtautuu tasapuolisemmin koko maan liikenneolojen kehittämiseen ja asuttuna pitämiseen

hallitus on nostanut polttoaineveron ja autoverojen kustannuksia runsaasti maassamme

tämä on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan yritystoiminnassa selkeää taantumista varsinkin kuljetusyritysten osalta

täytyy huomioida että suomi on pitkien etäisyyksien maa

lisäksi rautatieliikenteeseen on saatava toimintavarmuutta niin että vrään voidaan luottaa koko joukkoliikenteen ja kuljetuksen osalta kilpailukykyisenä valtiollisena toimijana

nopeita junayhteyksiä tulee säilyttää riittävästi myös niin sanotuilla väliasemilla joilla kuitenkin on tärkeä merkitys laajan maakunnan palvelijana

jo mainitsin että eun liittovaltiokehitys tulee liikennepolitiikkaan tässäkin asiassa sillä ten t verkkoon sisältyvät tiettyjen kriteerien mukaan määrittelyt eun rautatieliikenteen sisävesiliikenteen tieliikenteen meriliikenteen ja lentoliikenteen keskeiset yhteydet

koska verkon kehittäminen toteutetaan käytännössä kansallisella rahoituksella eun määräyksestä sen ottamatta osaa kustannuksiin ei tätä voida hyväksyä

ja mitä komissio antaa ukaasit niin täällä sitten tehdään niin että tuntuu että olemmeko komission orjapoikia ja tyttöjä

tämä rajoittaa muiden väylien kehittämistä ja ylläpitoa mutta tämä on hallituksen tahto ja toivottavasti joskus tämäkin asia perutaan

meillä kaikilla on varmaan huoli työttömyydestä ja etenkin nuorten työttömyydestä ja tämä sama koskee koko eurooppaa

kun puhutaan vientiteollisuudesta niin työpaikan syntyyn vaikuttaa yksinkertaisesti kysynnän ja tarjonnan laki eli tämän päivän yrittäjät toivotaan että ne työllistäisivät ovat myöskin niin paljon riskialttiimpia että he eivät enää uskalla sitä yritystä perustaa

kyllä tässä on hallituskin tehnyt viime aikana esimerkiksi riskiin vaikuttaa tämä pankkivero joka välillisesti vaikuttaa yrityksiin

pankit kiristävät otteitaan kuljetusalalla on kiristetty ja sitten myös pienten kotitalouksien vähennyksiä heikennettiin

se olisi luonut työpaikkoja

kyllä myös kotimaiselle turpeelle on sanottu ei että kivihiiltä suositaan

edelleen on muistettava että meillä on metsä telakka matkailuosaaminen tietotaito että näihin pitää panostaa mutta tämä ei ole niin helppo asia

niitä ei välttämättä löydy ja jos ajatellaan että miksi

suomessa kotimainen kulutus ei vedä koska meidän maassamme on hyvin paljon köyhiä jotka eivät pysty kuluttamaan niin paljon kuin taas toivotaan